arvoisa puhemies

käsillä on nyt valtioneuvoston ensimmäinen selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta

nyt on mahdollista käydä keskustelua nimenomaan siitä miten kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka suuntautuvat mitkä ovat niiden prioriteetit ja tärkeimmät osa alueet ja tietenkin aina on mahdollista käydä sisällön lisäksi keskustelua myöskin määrärahoista

näiden tavoitteiden osalta on teemana universaalisuus eli pyritään saamaan sellaisia tavoitteita joihin voivat yhtyä paitsi kehitysmaat myöskin teolliset maat ja ne koskevat myöskin meitä ja meidän kehitystämme kaikkien kestävän kehityksen lähtökohtien mukaisesti